semmoisilla ihmisillä jotka ovat jossain laitoshoidossa on hyvin harvoin semmoinen tilanne että tilanne paranee niin paljon että pääsee kotiin tai edes johonkin palveluasuntoon mikä on siinä välillä

pelastustoimen leikkaukset ovat myös semmoisia mitkä ovat listalla täällä ja toiminnan ollessa kunnallista palvelua ja kuntien vyötä kiristettäessä kysyn miten pelastustoimi selviää tästä kiristyksestä mukaan lukien sopimuspalokunnat

tässäkin kohtaa tarvitsisi määritellä oikeastaan koti sanan merkitys sillä ainakin tuntuu että jotkin tahot ja ihmiset käsittävät nämä tämmöiset palveluasumismuodot kodiksi

mutta on se sitten laitoshoitoa hoitoa kotona omaishoitajan kanssa tai jossain palveluasumismuodossa niin kaikkialla tehdään kuitenkin hyvää työtä ja se hoitopaikka pitää valita aina sen ihmisen kunnon mukaan ei sen mukaan mitä me budjetissa määräämme että laitospaikkoja vähennetään koska jos me haluamme ensinnäkin laitospaikkoja vähentää niin se vaatii päällekkäistä budjetointia ensin siihen että kotona pystytään kehittämään niitä palveluja ja sitä kautta vähentämään sitä painetta sieltä laitoshoidon suunnalta mutta se vaatii päällekkäistä panostusta monien vuosien ajan ensin

arvoisa puhemies

kuntien lakisääteisiä tehtäviä ollaan purkamassa ja samaan aikaan ollaan kuntien valtionosuuksia leikkaamassa

voiko tämä talouden kiristäminen johtaa siihen että ihmiset asuvat tulevaisuudessa eriarvoisessa asemassa kuntien palveluiden heiketessä vai voiko jopa olla niin että tämä on jonkinasteinen tavoitekin että saadaan käytettyä kuntien pakkoliitoksia

voiko teidän käsityksenne mukaan tämmöinen talouden kiristäminen jossain vaiheessa johtaa siihen että kuntien pakkoliitokset toteutetaan

venäjälle on mahdollisesti tulossa viisumivapaus ja se luo selkeän paineen meidän rajanylitysinfralle ja resursseille yleensäkin joten sinne on ehdottomasti panostettava

tässä kohtaa on jopa todettava että rajanylityspaikkoihin tutustuessa meidän valiokuntamme sai kuulla että venäläiset ovat jopa meitä edellä tässä infrassa eli sen kohdalla alkaa olla jo kiire

kun rajanylityksestä puhutaan niin siinä kohtaa on myös syytä nostaa esille sieltä eteenpäin johtavat tiet ja liikennöintimahdollisuudet

vain näin saadaan tämä kokonaisuus toimimaan ja sitten kun mennään taas siitä eteenpäin merelle niin siellä tulevat vastaan ystävämme eu ja imo rikkidirektiiveineen ja muine typpi ja energiadirektiiveineen mitkä ovat vasta tulossa

kun me puhumme myös rajan yli tulevista rekoista jotka eivät toimi samoilla pelisäännöillä kuin meidän suomalaiset yrityksemme niin se ei ole yksinkertaisesti oikein ja siihen on puututtava jotenkin

no kilpailulainsäädännöllä ja tämmöisellä sen johdosta ei voida ihan suoraan pistää mitään tulleja sinne ja tämä harmaa talous jää hieman hankalaan asemaan

mutta jos me tutkimme ja pohdimme kunnolla sekä vinjettimaksujen hyötyjä että niiden haittoja mitkä tulee osoittaa kaikille tämän kilpailulainsäädännön johdosta niin ehkäpä siinä on semmoinen lääke mikä kannattaa ottaa käyttöön

toki siinä kohtaa on välttämätöntä sitten korvata se kulu jotenkin suomalaisille yrityksille

toinen keino miten voidaan puuttua tähän rekkaliikenteeseen ja onkin syytä puuttua niiden vajavaisen turvallisuusnäkemyksen johdosta on poliisin resurssit

poliisin resurssit ovat olleet koko ajan meidän aiheenamme ja me olemme siitä kovaa välillä hiljaakin pitäneet meteliä mutta onneksi ääni on kuulunut ja siihen on jotain korjausliikkeitä tehty

tervehdin ilolla tätä luomu ja lähiruokaohjelmaa

tosin enemmänkin siihen olisi voinut panostaa mutta kohdentaen kouluruokailuun ja sitä kautta valistukseen voidaan saada isompia hyötyjä

mitkään maailman kameratolpat eivät korvaa poliisia ja kameratolpan sijoitus on toinen asia mitä tarvitsee miettiä

onko se järkevää sijoittaa juuri risteyksen välittömään läheisyyteen jolloin mahdollisesti autoilijat kiinnittävät huomion siihen kameratolppaan eivätkä siihen risteävään liikenteeseen

toinen valistuksen kohde ovat sitten terveysvaikutteiset ruuat meidän omat superfoodimme marjat ynnä muut

vai onko se järkevää sijoittaa luonnolliseen ohituspaikkaan sekin on toinen vaihtoehto mutta näitten kameratolppien sijoituksia tulisi pohtia hieman tarkemmin

moni on kysynyt miten me rahoitamme tämän kymmenen hyvää ja yksitoista kaunista mitä hallituspuolueet ovat sanoneet että me lupaamme paljon eli siis toisin sanoen teemme parempaa liikennepolitiikkaa

se on meidän varjobudjetissamme sanottu

se mikä tuntuu olevan kanssa unohdettu on tämä elvyttävä toiminta mikä tästä tiestön rakennustoiminnasta tulee

arvoisa puhemies

hätäkeskusyksikkö on sijoitettu poriin alueellistamispäätöksellä

periaatteessa jos tämä toteutetaan kaikki muutkin alueellistamispäätöksellä jonnekin sijoitetut toimet ovat vaakalaudalla

me emme iloitse tästä tilanteesta mutta tämä on vain hyvä esimerkki tai en minä tiedä hyvästä esimerkistä mutta esimerkki siitä että asiat kulkevat juuri niin kuin me olemme varoittaneet

nimenomaan liittovaltiosta pitää nyt puhua sillä nämä talouden tiivistämisaskeleet ja nämä päätökset mitä nyt olemme tekemässä ovat selkeä askel kohti liittovaltiota

liittovaltiosta on puhuttava

tämä on taas yksi välikysymyskeskustelu ja se oikeastaan alkoi sillä kun ministeri harmitteli että näitä välikysymyksiä tehdään samasta aihepiiristä useampaan otteeseen

mutta näitähän tehdään sen takia että hallitus on ottanut tämmöisen vastaamattomuus ja salailulinjan

arvoisa puhemies

tässä kun kuuntelee näitä puheenvuoroja missä yksi toisensa perään toivoo että tämä nykyinen avustajajärjestelmä pysyy niin kovasti ihmetyttää kuka sitä sitten ajaa

eli viekää nyt hyvänen aika sitten omiin ryhmiinne viestiä että tämä pitää nykyisellään säilyttää ja pitää

perussuomalaiset ovat sitä mieltä että on pidettävä nykyisellään

tämä välikysymyskeskustelu on välillä muistuttanut hieman enemmän ehkä kuntavaalikeskustelua kuin jotain muuta joten aloitetaan kuntavaaleihin liittyvällä julisteella mainoksella

tahtoisin kysyä nyt tästä sote uudistuksesta onko olemassa mitään suunnitelmaa mistään kilometrirajasta kuinka lähellä tai kaukana heidän mielestään terveyskeskuksen tulisi sijaita

toinen mielenkiintoinen asia näihin asioihin liittyvänä on se että sairaanhoitopiiri on tosiaan kokemassa kohtalonsa ja se loppuu mutta uutta tilalle tulevaa organisaatiota ei vielä tiedetä

arvoisa puhemies

ammattini puolesta olen tietenkin huolissani ensihoidon tilanteesta

nyt kun sieltä viedään matto jalkojen alta miten ensihoidon käy

porissa hiilivoimalan piipun päähän oli koekäyttöön suunnitteilla tämmöinen hiilidioksidin talteenottolaite

kenelle se siirtyy kuka johtaa ja onko sillä kuinkakin valoisat vai synkät tulevaisuudet tässä keskittämisvimmassa

mutta jos me ajattelemme tätä maailmanlaajuisesti ja tiedämme että muun muassa kiinassa on useita hiilivoimaloita käytössä ja jos me niiden päästöjä saadaan pienennettyä jollakin tavalla niin koko maailman saastemäärä pienenee

ministeri vastasi myös sitten henkilökunnan käytöstä näin että henkilöstön joustava käyttö on tulevaisuutta eli toisin sanoen henkilöstöä pompotellaan paikasta toiseen

tämän seurauksenahan ei ole pelkästään työpahoinvoinnin lisääntyminen vaan myös semmoinen että hoitajat eivät tunne potilaitaan ja tästä tulee omat haittavaikutuksensa

ja jos se olisi kehitelty täällä suomessa niin kenties me olisimme saaneet tästä hiilidioksidin talteenottolaitteesta mikä tahansa se piipun päähän tuleva filtteri onkaan vientituotteen

tahtoisin kysyä myös sitä miten näihin haittavaikutuksiin varaudutaan ja miten ne sitten korjataan elikkä säästetään yhdessä kohdassa ja pistetään tuplaten rahaa korjausvaikutuksiin

tämä on tämmöinen kannustava puheenvuoro meidän teollisuudelle kehittää tämänkaltaisia tuotteita tulevaisuudessa entistä enemmän

samaan aikaan näihin kaikkiin kysymyksiin saadaan aivan toisenlainen vastaus kun kysytään minkä takia sitten leikkaatte kuntien valtionosuuksia

tämä keskustelu on osaltaan liikkeellä sen takia että hallitus lupasi että ennen vaaleja tulee nämä uudistukset

me olemme perehtyneet näihin kuntauudistuksiin ja me tahdomme olla mukana yhteistyössä kehittämässä parempaa suomea kokonaisuutena

tämä on niin iso uudistus että minä ymmärrän sen että ei ollut vielä valmista ja se vaatii aikaa ja parlamentaarista käsittelyä minun mielestäni

me tahdomme tarjota yhteistyön kättä me olemme valmiita siihen ja tuntuisi se nyt jotenkin hassulta että mahdollinen seuraava pääministeripuolue ei olisi käsittelemässä tämmöistä isoa uudistusta mikä vaikuttaa kauas tulevaisuuteen joten käytetään nyt kunnolla aikaa ja rakennetaan tästä sitten hyvä uudistus missä otetaan kaikki vaihtoehdot huomioon

kannatan edustaja juvosen

edustajaa pelkonen

jälleen kerran perussuomalaisilla on oma vaihtoehto ja tulee olemaan parempi vaihtoehto vaikka täällä esimerkiksi kokoomusedustajat eivät ole osanneet sisäistää ja lukea niitä edellisiäkään

perusväylänpito on ollut murheenkryyni hallituksen esityksissä vuodesta toiseen ja jälleen se jatkaa samalla linjalla mutta olen siitä puhunut jo niin paljon että ohitetaan se

tässä budjetissa isona asiana on kuntien varallisuus kuntien talous

kuntien lakisääteisiä tehtäviä ollaan leikkaamassa niitä karsitaan rakenneuudistuksen myötä mikä sinänsä on aivan terve pohja

arvoisa puhemies

mutta kun samaan aikaan leikataan kuntien valtionosuuksia noin roimasti mitä tämä hallitus tekee sillä ajetaan kuntien talous kuralle ja tosiasiassa sieltä tulee todella suuria leikkauksia suoraan näistä nyt lakisääteisinä olevista tehtävistä

tunnen tämän hätäkeskusyksikköasian erittäin hyvin ja tiedän myös että olette sinne tulossa tutustumaan ja voin tarjoutua jopa seuraksi tälle tutustumiskierrokselle

te olette saamassa ensi viikolla selvityksen tästä raportista ja se on satakunnan kansan pääuutinen tänään

kaiken kukkuraksi herää epäilys onko tällä kuntalaisten kurjuuttamisella loppujen lopuksi vain se tarkoitus että tehdään kuntien pakkoliitokset

nimittäin ei ole missään nimessä pieni asia poistaa alueellistamispäätöksellä tehtyä toimintayksikköä joltain paikkakunnalta mihin se on tehty nimenomaan rakennettu alusta alkaen sinne

kuntien menorakenteen tuntien ne leikkaukset tulevat juuri sieltä sosiaali ja terveyspuolelta ja samaan aikaan pääministeri perää vastuuta vastuunkantoa ja vastuullisen päätöksenteon tarvetta

jos tämä päätös kumotaan niin samalla puututaan joka ikiseen alueellistamispäätökseen mitä täällä on tehty

tämähän on juuri sitä että tämä kyvytön hallitus ei pysty tekemään niitä vastuullisia päätöksiä vaan sysää ne kunnanvaltuustoille

no nyt kunnanvaltuustot ja kuntalaiset ovat mielestäni oikeutettuja kuulemaan mahdollisimman nopeasti mitkä ovat teidän mielestänne ne turhat kuntien lakisääteiset tehtävät mitkä tulette poistamaan koska jos niitä poistoja tehdään vain yksi kaksi tai pieni määrä tulevat ne niiden tehtävien rahat leikkautumaan kokonaan juuri tästä talouden alasajosta johtuen jolloin tullaan siihen tulokseen että pitäisikö harkita lakisääteisten tehtävien massapoistoa jolloin kunnat pystyisivät vapaammin katsomaan mitkä ovat juuri ne tehtävät mitä omassa kunnassa tarvitaan

maa toisensa perään odottaa vuoroaan ja jopa tämän istunnon aikana on niistä ensimmäinen ilmoittautunut jonoon

joka tapauksessa tällä kokonaisuudella tämä hallitus nostaa tasaveroja ja työttömyyttä syntyy jopa kuntasektorilta joka on tunnettu vakaaksi työnantajaksi

tämä rahojen jatkuva syytäminen pois maamme rajojen sisäpuolelta ei tule auttamaan tilanteeseen eikä tämä liittovaltiokaan ole mikään varma lääke tähän

vaikka keskustajohtoiset hallitukset aloittivat rahan lapioimisen ulkomaille jää tämä hallitus historiaan sillä että nyt on häpeällisesti budjetissamme momentti jolla tuo vastuuton kansalaistemme rahan lapiointi ulkomaille suoritetaan

entä kumpi tilanne on parempi pitää rahat itsellä vai raijata ne etelään erilaisten vakausmekanismien hoiviin

mielenkiintoista tässä evm kuviossa on vielä se tosiaan että tähän ei saada niitä kuuluisia vakuuksia eli takki kääntyy taas kerran

evmn rakenteeseen kuuluu monia semmoisia yksityiskohtia mitkä ovat erittäin merkittäviä mutta niistä ei ole puhuttu kenties siksi että niistä ei ole haluttu puhua

evmn päätöksistä ei ole myöskään mahdollisuutta valittaa mihinkään olkoon se päätös sitten kuinka epäoikeudenmukainen tai väärä tahansa

jos edustaja ei aivan vielä poistuisi puhun perustuslaillisesta näkökannasta hetken päästä

me tulemme esittämään toisessa käsittelyssä tämän evmn hylkäystä ja toivonkin teidän kaikkien tutustuvan siihen vastalauseeseen mikä on numeroitu kakkosnumerolla

nyt tarvitaan niitä kuuluisia vastuunkantokykyisiä kansanedustajia

tätä asiaa on käsitelty myös perustuslakivaliokunnassa ja siellä on myös jätetty eriävä mielipide

evm sopimuksen hyväksyminen tulisi mitä ilmeisimmin johtamaan suomen vastuisiin jotka vaarantaisivat suomen valtion mahdollisuudet vastata niistä velvoitteistaan jotka sillä suomen perustuslain mukaan on

kuten edellinenkin asia nämä kaksi seuraavaakin asiaa mietintöä ovat yksimielisiä

olen iloinen siitä äskeisen pääluokan keskustelusta jossa edustajat sasi ja zyskowicz kilvan kehuivat tasavallan presidenttiä joka on luopunut palkkioistaan ja näin osallistunut talkoisiin

siinä puhutaan mahdollisesti espanjasta mahdollisesti italiasta ja on todettava että tämän allekirjoittamisen jälkeen on kaksi maata kaksi maata jo tullut jonoon mukaan

tässä vaiheessa on syytä kiittää valiokunnan jäseniä ja neuvoksia tämän käsittelyn eteenpäinviemisestä sekä myös ministeri berneriä yhteistyöstä

nyt mitä ilmeisimmin he ovat tässä meidän vastalauseemme kohdalla sitten äänestämässä meidän puolellamme koska nimenomaan me olemme esittäneet tätä mitä te olette nyt äsken toivoneet

on siis syytä kysyä

pitäisikö tätä asiaa tässä uudessa tilanteessa uudessa valossa käsitellä uudelleen perustuslainmukaisuuden perusteella pitääkö tästä tehdä päätös tämän kahden kolmasosan vaatimalla määrällä mitä eriävässä mielipiteessä lukee

koska nämä on käsitelty yhdessä niin tässä asiat hieman menevät kenties sekaisin ja ne ovat kuitenkin eri asioina ja eri mietintöinä tänne tulleet mutta koetan tuoda tässä esittelypuheenvuorossa nyt esille niitä ongelmia ja sitä käsittelyn monimutkaisuutta

nyt tarvitaan niitä kansanedustajia jotka pystyvät kantamaan vastuuta ja ajavat suomen ei eun etua

meillä on erinomaisia neuvoksia jotka ovat saaneet asioita hyvin tekstin muotoon

nämä ajoneuvoluokat muutetaan tässä vastaamaan eun ajoneuvoluokkia ja poistamaan tätä meidän kansallista päällekkäisyyttä

tämä mahdollistaa monenmuotoisien uusien sähkökäyttöisien kulkuneuvojen käyttöönoton muun muassa tämmöiset segwayt ynnä muut mitkä ovat tähän asti olleet tavallaan tuntemattomia vekottimia meidän lainsäädännössämme mutta nyt vuodenvaihteen jälkeen se on mahdollista

näihin eri sähköisiin kulkuneuvoihin kävelyn avustimiin liittyy paljon kysymyksiä edelleenkin ja yksi iso kokonaisuus tai oikeastaan kaksi asiaa tähän liittyen liittyy siihen pitääkö näitä rekisteröidä jotenkin ja jos pitää rekisteröidä niin miten ne merkitään ja mihin ja miten ajoneuvo vaihtaa omistajaa

sitten näin ollen myös vakuutusasiat tässä suhteessa ovat jonkinmoisen kysymysmerkin alla

tästä syystä me päädyimme lausumaan jossa toteamme että tätä liikenneturvallisuusosiota tarvitsee seurata ja sitten reagoida siihen

tämä ajoneuvoluokka tuo myös esille sen uuden tosiasian että traktorit saavat useamman eri luokituksen

tulevaisuudessa on traktoreita eri tarkkoine koodimerkintöineen mutta nopeus erottaa niitä

arvoisa puhemies

viime aikoina ja useina vuosina on muun muassa sikaloihin tehty iskuja tosin eläinsuojelun nimissä ja eläinsuojelu on tärkeä asia sitä ei pidä vähätellä mitenkään mutta samaan aikaan kun tämmöisiä iskuja tehdään sinne sikaloihin viedään bakteereita ja vierasta tartuntavaaraa ja silloin se tuotanto on suuressa vaarassa ihan kokonaisuudessaan

se miten näitä uusia traktoreita tai vanhoja traktoreita voidaan ajaa tulevaisuudessa ja käyttää ja mihin ei ole kovin yksiselitteistä

kun mietitään traktoreita niin ensimmäiseksi tulee mieleen että se on semmoinen millä maanviljelijä ajaa pellollaan ja niin edespäin mutta kun kaikissa näissä luokissa on mahdollista että se traktori on mönkijä tai joku muu vastaava kulkuneuvo niin tämä on tosiaan monitahoinen asia

tämä tulee siis vuodenvaihteessa voimaan ja ettei meillä olisi täydellinen katastrofi edessä niin sen takia jo tähän me päätimme pistää siirtymäsäännöksen että maa ja metsätalouskäytössä voi oikeastaan tämä nykytilanne pysyä voimassa elikkä nykyajo oikeuksilla voi ajaa nykyistä kalustoa

mutta kuitenkin näitä uusia ajoneuvoluokkia tullaan käsittelemään isompana kokonaisuutena seuraavassa ajokorttilainsäädännössä tarkemmin

elikkä siellä tulee sähköisiä monennäköisiä kulkuneuvoja ne mahdollistetaan ja traktoreihin tulee monia uusia luokkia

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

arvoisa puhemies

eli nyt lähdetään käsittelemään niitä ajokortteja millä edellä mainittuja ajoneuvoja mitkä lukeutuvat moneen eri ajoneuvoluokkaan saa ajaa

kuten viime puheen aloitin edelleen toistan sen että tämä on erittäin monimuotoinen ja monitahoinen eikä kovin yksiselitteinen asia

me käsittelyn aikana havaitsimme useita ongelmakohtia joita olisi kenties hyvä parantaa vielä matkan varrella

valiokunnan käsittelyn aikana tehtiin jo muutosliikkeitä mutta todettiin edelleenkin yksimielisesti se että kun meillä on tiedossa että tulee iso ajokorttiuudistus niin siinä vaiheessa kehotettiin valmistelevia virkamiehiä kiinnittämään huomiota näihin meidän käsittelyssä havaitsemiimme ongelmiin

yksi asia on se mitä ajoneuvoja tulevaisuudessa käytetään mihinkin tarkoitukseen